mietintö linjaa on edustaja viitasen ehdotus kuusikymmentäkolme ei arvoisa puhemies

ne lisääntyvät koska nuorisoikäluokat pienenevät mutta aloituspaikkoja pienennetään tätä vähemmän

me tiedämme että katse pitäisi kohdistaa naisten työuriin naisten työllisyysasteeseen ja avainasia tässä on perhevapaitten uudistaminen hoivavastuun jakaminen tasaisemmin sukupuolten kesken

arvoisa puhemies

edustaja tolppasen lakialoite käy keskustelua tärkeän aihepiirin ympärillä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

sdpn mielestä laki metsähallituksesta on kokonaisuudessaan valmisteltava uudelleen

euroopan unioni on suomelle aivan perustavanlainen turvallisuusyhteisö ja eun turvallisuus ja ulkopoliittisessa yhteistyössä tapahtuu tällä hetkellä hyvin paljon

päinvastoin monessa tapauksessa suurten jopa listattujen yritysten maksamat yhteisöverot ovat samaa luokkaa kuin pienten paikallisesti toimivien ja yrittäjäperheiden omistamien yritysten verot

kun tämä än luokan äänestyksen kohteena olleet luvut on esillä ja kun muuttovoiton menettelytavan mukaisesti katsottava hyväksytyksi on koko pääluokka näin ollen hyväksyttyä mihin ovat

se on ajankohtaista muun muassa tämän avunantolausekkeen aktivoimisen myötä ja myös sen myötä että korkea edustaja federica mogherini valmistelee tätä globaalistrategiaa jossa yhteistä ulko ja turvallisuuspolitiikkaa vielä linjataan tarkemmin

ne ovat suuria suurmetropolialueella mutta ne ovat suuria myös pohjoisen metropolialueella pohjois pohjanmaalla ja hallitus varmasti huomioi tämän kun jatkossa aloituspaikkoja allokoidaan alueille

totta kai ammattikorkeakoulukenttään kohdistuu säästöjä valitettavasti tästä valtiontalouden tilanteesta johtuen mutta ammattikorkeakoulutus sinänsä edellyttää tätä uudistusta

toisaalta yhteistyössä on myös huolenaiheita esillä joista keskeisin liittyy täällä jo mainittuun mahdolliseen ison britannian irtoamiseen koko euroopan unionista ja eurooppalaisesta yhteistyöstä ja sen mukanaan tuomia riskejä ei liene syytä enempäänsä korostaa

ja näyttää kyllä pahasti siltä että hallitus on itse luonut tämän kilpailuttamispeikon koska jos yhtiö muodostetaan niin tällöin on noudatettava hankintadirektiiviä tällöin eun käyttöoikeusdirektiivi pätee mutta jos ei yhtiöitetä jos asiat hoidetaan toisin niin tätä ei ole

nimenomaan ammattikorkeakoulukentän itsensä takia tämä uudistus tarvitaan ja on hieno asia että tätä viedään läpi nimenomaan tällaisessa toimilupaprosessissa jossa alueet voivat hakemuksessa esittää sen strategiansa millaisia toimilupia tämän päivän suomi tarvitsee parhaan mahdollisen aluekehitys tutkimus ja kehityspoliittisen ja koulutuspoliittisen vaikutuksen aikaansaamiseksi

yritystoiminnan kansainvälistyminen hyödyttää meitä kaikkia

suomelle on tärkeätä vaalia eurooppalaista yhteistyötä

yritysten kansainvälinen omistus on osa tätä kokonaisuutta siis osa kokonaisuutta joka on lisännyt kansojen varallisuutta koko maailmassa ja kaikkein eniten niin kutsutuissa kehittyvissä maissa

tämä on kotikutoinen ongelma eikä missään vaiheessa tätä ole niin perin juurin tutkittu etteikö se johtopäätös olisi voimassa että yhtiöittämistä ei ole pakko tehdä

senpä tähden meidän tulee sitoutua eurooppalaiseen yhteistyöhön ja olla mukana taisteluosastojen toiminnassa ja myöskin vahvasti kehittämässä taisteluosaston toimintaa

veropohjan rapautumista estävät toimet eivät tietenkään saa muodostua esteeksi kansainväliselle yritystoiminnalle ulkomaisten tytäryhtiöiden perustamiselle tai kansainväliselle omistukselle

sen on kyseenalaistanut täällä muun muassa kokenut pertti salolainen aivan oikein perustein

kyllä se luo sen epäilyksen että aikanaan tullaan siirtämään sieltä luontopalveluitten alaisesta taseesta maita ja vesialueita tähän niin sanottuun kolmanteen taseeseen tai sieltä kolmannesta taseesta edelleen tähän tuottovaateen alaiseen pääomaan

sen lisäksi puhemies rahoitusjärjestelmän uudistaminen tukee erinomaisella tavalla suomen nousua uuteen kasvuun tästä nykyisestä talouden heikosta tilanteesta

keinojen on löydyttävä yleisestä veropolitiikasta

aivan ensimmäinen asia on ymmärtää että järjestelmästä on siivottava mielijohteesta syntyneet verotettavan tulon vähennykset

ja tämä koko järjestelmä menee sekaisin koska on juuri näin niin kuin edustaja myller täällä totesi että ympäristöministeriöstä hallinnoidaan luontopalveluita mutta tämä kolmas tase ja tuottovaade kuuluvat sinne metsähallituksen hallitukseen ja sitä kautta väistämättä kovemman bisneslogiikan piiriin

arvoisa puhemies

kun meillä on käytössä tämä kotitalousvähennysjärjestelmä niin sen muuttaminen entistä tasapuolisemmaksi asumismuotojen pistäminen samalle viivalle on ihan perusteltua ja harkinnan arvoista niin kuin tässä kollegat ovat tukea antaneet

tulokset ovat pääsääntöisesti huonoja

arvoisa puhemies

ensiksi täytyy onnitella ministeri tiilikaista

arvoisa puhemies

kuitenkin käy vaikeaksi määritellä mikä on aitoa innovaatiotoimintaa ja mikä osuus siitä syntyisi ilman verokannusteita

se on tarpeellinen ajankohtainen ja istuu päivän tämän aikamme yhteiskunnalliseen ilmapiiriin myöskin hyvin asiallisuudessaan

tämä esitys todistaa kyllä sen huolen todeksi että taloudellinen taantuma tuo mukanaan myös henkistä taantumusta

ei oikein järkeenkäypää perustelua sille ole että asunto osakeyhtiön osakkaat olisivat eri viivalla kuin omakotiasujat

tämä esitys on mielestäni taantumuksellinen se heikentää tasa arvoa se vaikeuttaa naisten työmarkkinoille osallistumista esimerkiksi työttömän äidin työnhakua

haluan antaa tälle lakialoitteelle tukeni myös näin puheenvuorolla ja olen tämän lakialoitteen allekirjoittanut

taloyhtiöille hyvin hintava linjasaneeraus saattaa johtaa siihen että kuukausieläke pienituloisella eläkkeensaajalla menee lähes kokonaan yhtiövastikkeeseen ja ihmiset kokevat että he joutuvat muuttamaan omasta kodistaan tai käytännössä jopa joutuvat muuttamaan omasta kodistaan

tämän päivän maailmassa eivät ainoastaan ylivelkaantuneet valtiot ja ylivelkaantuneet kotitaloudet ole riskitekijä myös yritysten velkaantuminen ja pankkien kasvaneet riskit ovat ongelma vakaudelle

perheiden äitien ja isien ja huoltajien pitää voida luottaa siihen että heidän lastensa ja nuortensa parissa työskentelevät aikuiset ovat luotettavia eivätkä syyllisty herkässä kasvuvaiheessa olevien lasten ja nuorten vahingoittamiseen millään tavalla eivät varsinkaan seksuaalisessa mielessä

kysyisin ministeriltä kuitenkin kun yhteisin varoin nyt näitä investointeja tehdään millä tavoin te aiotte varmistaa sen että näitten investointien vaikuttavuus on suurin mahdollinen

kaikki ne toimet jotka tähtäävät siihen että nämä remonttien kustannukset jakautuvat oikeudenmukaisemmin ovat perusteltuja ja kiitän edustaja viitasta siitä mitä hän edellisellä kaudella ministerinä toimiessaan tämän asian hyväksi teki

arvoisa puhemies

nimittäin ei vain vanhempien työmarkkina aseman perusteella erotella niitä jotka saavat varhaiskasvatusta vaan myös asuinpaikan perusteella koska esityksen seurauksena jotkut kunnat ovat nyt päättäneet että eivät heikennä subjektiivista päivähoito oikeutta

meidän tulee perustellusti satsata erityisesti nuoriin viljelijöihin ja aktiiviviljelijöihin

tämä on tärkeää erityisesti sen takia että tässä asemassa työskentelevät henkilöt ovat eräänlaisessa auktoriteettisuhteessa lapsiin ja nuoriin mikä mahdollistaa hyväksikäytön erittäin julmalla ja ikävällä tavalla käyttäen hyväksi lasten ja nuorten luottamussuhdetta

kansainvälisen kriisinhallinnan tuki suomen turvallisuudelle sen tärkein tuki ei kuitenkaan ole sotilaskoulutuksen tosipaikkatilanteiden järjestämisessä

millä tavoin te aiotte huolehtia siitä että nämä satsaukset investointimäärärahat kulkeutuvat juuri niille tarkoitettuihin oikeisiin kohteisiin jotta niiden vaikuttavuus on suurin

mitä keskusta sanoo siihen että eräissä maan osissa pohjoisessa ja idässä lapset ovat heikommassa asemassa kuin esimerkiksi täällä helsingissä missä vauraat kunnat ovat päättäneet pitää subjektiivisen päivähoito oikeuden

on siis tarpeen että työnantajalla on mahdollisuus saada tieto seksuaalirikoksista annetuista tuomioista

edustaja tolppasen aloite on tärkeä osa keskustelussa jossa verotusta uudistetaan

tämä nykyinen lainsäädäntö on yhteiskunnalta askel oikeaan suuntaan ja nyt edustaja salosen lakialoitteella tätä askelta harpataan vielä pidemmälle siinä suhteessa että tämän ilmoitusvelvollisuuden piiriin otettaisiin myös työsuhteessa työskentelevät eikä vain virkasuhteessa työskentelevät kuten nykylainsäädännössä on

arvoisa puhemies

tätä lakiesitystä voinee luonnehtia valopilkuksi harmauden keskellä

olemme tehneet kuluvalla vaalikaudella mittavia valtiontalouden sopeuttamistoimia leikkauksia joita on valitettavasti jouduttu kohdentamaan myös opetus ja kulttuuritoimeen kaiken muun rinnalla

tässä on kuitenkin kysymys niin sanotuista kohdennetuista toimenpiteistä valtion avustuksesta tarkasti harkittuun kohteeseen joilla ajatellaan saatavan paras mahdollinen vipuvaikutus tässä vaikeassa työllisyystilanteessa

tämä on tarpeen jotta voimme yhteiskunnan puolelta varmistaa sen että lapset ja nuoret ovat harrastuksissaan ja aikuisten valvonnassa turvallisissa käsissä

kaiken tiedon mukaan juuri nämä henkilöt ovat työmarkkinoilla kaikkein haavoittuvimmassa asemassa ja vaikeimmassa työllisyystilanteessa joten on järkevää sitä pientä liikkumavaraa jota meillä on kohdentaa tällä tavalla